siviilikriisinhallinnan alalla voimankäyttövälineiden kantamisesta ja voimakeinojen käytöstä ei ole tällä hetkellä suomessa nimenomaisesti säädetty

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on selkiyttää lainsäädäntöä näissä asioissa ja siten parantaa myös näiden asiantuntijoiden oikeusturvaa

tarkoituksena on että niillä suomen lähettämillä asiantuntijoilla joilla on voimankäyttövälineiden ja voimakeinojen käyttöön riittävä koulutus ja jotka voivat osoittaa myös ylläpitäneensä näitä taitoja olisi oikeus koulutustaan vastaavaan voimankäyttövälineiden kantamiseen ja voimakeinojen käyttöön siviilikriisinhallintaoperaatiossa

siinä mielessä ajattelen että tästä aiheesta keskusteleminen on nyt tavattoman ajankohtaista ettei tehdä samoja virheitä tämän taantuman jälkeen kuin tehtiin silloin

valtio työnantajana vahvistaisi kullekin asiantuntijalle nämä oikeudet hänen nimittämisensä yhteydessä jos näiden operaatioasiakirjojen mukaan nämä oikeudet voi daan myöntää ja ne arvioitaisiin myös tarkoituksenmukaisiksi

tämänkin vuoksi pidän tärkeänä että tämä vastalauseen lausumaehdotus tulisi hyväksytyksi ja kun sille näyttää tulevan tukea keskustan taholta niin toivoisin että se näkyisi myös tuossa äänestyskäyttäytymisessä

voimakeinojen käyttöoikeus voitaisiin vahvistaa vain riittävän voimankäyttövälineiden ja voimankäytön koulutuksen saaneille poliisimiehille rajavartiomiehille sekä tullin ja rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille jos heidän palvelustehtävänsä operaatiossa sitä edellyttävät

voimakeinojen käytön edellytyksistä ja rajoista sallituista voimankäyttövälineistä sekä vaadittavasta voimankäyttövälineiden ja voimakeinojen käytön koulutuksesta säädetään kutakin ammattiryhmää koskevassa lainsäädännössä

näitä säännöksiä sovellettaisiin ammattiryhmiin myös heidän toimiessaan siviilikriisinhallintaoperaatioissa

kansallisen lainsäädännön mukaista voimankäyttövälineiden kantamista ja voimakeinojen käyttöoikeutta rajaisivat edelleen kunkin operaation operaatioasiakirjat ja operaatiolle vahvistetut voimankäyttösäännöt

suomalaiset asiantuntijat eivät voisi koskaan ylittää voimankäyttövälineiden kantamisessa tai voimakeinojen käytössä sitä mitä siitä on kansallisesti säädetty

lisäksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin on tarkoitus lisätä säännös siitä että rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain rajavartiomiehiä koskevia säännöksiä sovelletaan myös niihin rajavartiomiehiin jotka on nimetty rajavalvontatehtäviin siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain perusteella

tämä selkeyttää rajavartiomiesten asemaa ja vastaa sitä mitä poliisimiesten osalta on tällä hetkellä säädetty

ihan tässä vaiheessa haluan kiittää perussuomalaisten eduskuntaryhmää tämän hyödyllisen keskustelun käynnistämisestä

mielestäni tämä keskustelu on kyllä antanut vahvan viestin siitä että poliisin työtä arvostetaan ja että poliisin resurssit halutaan nyt turvata ja halutaan myös tulevaisuudessa turvata

ja kun eduskunnan valiokunnat hallintovaliokunta ja valtiovarainvaliokunta alkavat käsitellä ensi vuoden talousarviota niin toivon että edelleenkin tämä sama asia muistetaan

olen kyllä ihan samaa mieltä että jos me eläisimme vielä parempia taloudellisia aikojani olen kyllä ihan samaa aikoja niin tämä olisi sellainen kohde johon olisi hyvä saada vielä lisää resursseja jotta poliisin toiminta voitaisiin turvata mutta mehän joudumme tämän vaikean taloustilanteen kanssa nyt taiteilemaan

arvoisa puhemies

edustaja hongisto kyseli miehistön määrästä ja siitä ollaanko nyt näitä poliisipäälliköiden ja hallintovirkoja todella vähentämässä

itse asiassa tällä hetkellä jo nämä siviilikriisinhallintaan osallistuneet asiantuntijat esimerkiksi poliisimiehet kyllä ovat joutuneet kantamaan asetta ja ovat joutuneet myös näihin itsepuolustustilanteisiin ja niissä tarvittaessa turvautumaan voimankäyttövälineisiin mutta siitä ei ole ollut selkeää säätelyä

nyt on tarkoitus se että näiden henkilöiden oikeusturva turvataan ja selkeytetään tätä lainsäädäntöä jotta meillä niiden voimankäyttövälineiden käyttö on asianmukaisesti säädeltyä

ne muut vähenemiset tapahtuvat sitten myöhemmin kun ihmiset jäävät eläkkeelle mehän emme irtisano tämän uudistuksen yhteydessä ketään

toki se jokaisen operaation kohdalla katsotaan erikseen ja näissä operaatioasiakirjoissa määritellään minkälaiset voimankäyttötarpeet siellä kussakin operaatiossa ja tehtävässä ovat

olemme luvanneet ja pyrimme siihen että palvelutaso pystytään säilyttämään tämän uudistuksen kautta

kiitos arvoisa puhemies

lähden nyt tästä puheenjohtaja rantakankaan viimeisestä kysymyksestä kuntasijoituspaikkojen ja kotouttamisen edistämisestä

tämähän on todellakin työ ja elinkeinoministeriön vastuulla mutta toki sisäministeriö tekee hyvää yhteistyötä työ ja elinkeinoministeriön ja ministeri ihalaisen kanssa tässä

nyt ensi vuoden osalta kunnat saavat erityisiä korvauksia pakolaisten vastaanottamisesta ja edelleenkin haluaisin olla kannustamassa kuntapäättäjiä siihen että tehdään myönteisiä päätöksiä ja otetaan pakolaisia vastaan jotta saadaan sekä nuo ensi vuodelle aiotut kiintiöpakolaiset sijoitettua kuntiin että sitten myös vastaanottokeskuksista ne jotka ovat jo saaneet myönteisen päätöksen saisivat paikan

haluan vielä korostaa sitä että kuntien kannalta nuo korvaukset kuntakorvaukset ovat sellaisella tasolla että mielestäni siinä on enemmän kysymys asenteesta kuin siitä varsinaisesta rahallisesta korvauksesta

tämä lakiesitys koskee vain niitä asiantuntijoita esimerkiksi poliisimiehiä rajavartiomiehiä joilla on jo entuudestaan koulutus näiden voimankäyttövälineiden käyttöön

toki on tarkoitus myös että asiasta edelleenkin tehdään perusteellista selvitystä ja että tuo uudistuksen ajoitus olisi oikea aikainen

toki kun tämä lainsäädäntö astuu aikanaan voimaan tämä sitten kuuluu myös näiden koulutusten koulutusohjelmiin että tunnetaan lainsäädäntö ja sen sisältö mutta tässä ei ole tarkoitus laajentaa miltään osin sellaisten henkilöiden oikeuksia käyttää esimerkiksi aseita joilla se ei kuulu jo nyt tällä hetkellä koulutukseen

nythän tuo ehdotus lähtee lausuntokierrokselle kuntiin ja toki sitten odotellaan kunnista näkemyksiä

arvoisa herra puhemies

anneli kiljusen esittämää lausumaa

meilläkin on todellakin kasvamassa se ongelma että kun palveluasumisella korvataan yhä enemmän laitoshoitoa niin silti samaan aikaan palveluasujaa kohdellaan eri tavalla asiakasmaksujen suhteen kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaa

täällä kannettiin huolta muun muassa joensuun ja kuopion osalta siitä minnekä se pelastuslaitoksen keskuspaikka sitten sijoittuu

laitoshoidossa asuvalla on säädetty lakisääteinen käyttövara joka tosin ei suuri ole mutta turvaa kuitenkin henkilölle asiakasmaksujen jälkeen tietyn suuruisen omaan käyttöön jäävän suojaosuuden

sitä ei päätetä sisäministeriössä eikä hallituksessa vaan kunnat itse tekevät nuo suunnitelmat

poliisin hallintorakenneuudistuksesta haluan vielä muistuttaa sen että jos emme tähän hallintorakenneuudistukseen menisi niin se tarkoittaisi automaattisesti sitä että meillä olisi satoja henkilötyövuosia vähemmän poliisitoiminnassa siellä kenttätoiminnassa jota täällä yleisesti pidetään tärkeänä

sen sijaan palveluasunnoissa asuvat joutuvat maksamaan kaikista palveluistaan jäänyt tie ja

lääkkeen hullujen yö ei hammashoidon kulut lääkekulut hammashoito monenlaiset muut kulut omista varoistaan ja henkilölle todellakin voi käydä hyvin niin että ei jää mitään vaan päinvastoin jopa velkarahalla joutuu rahoittamaan näitä kulujaan ja menojaan

kyllä tässä edelleenkin on vahvasti se tavoite ja ohjeistus selkeä ohjeistus joka on myös valiokunnan ja eduskunnan antama ohjeistus poliisihallitukselle että tämä uudistus toteutetaan niin että vähennykset kohdistuvat hallintoon ja rakenteisiin

eli sieltä kenttätoiminnasta ei tingitä ja toimintaa kehitetään hajautetusti

sen vuoksi kannatan lämpimästi sitä että palveluasujaa kohdeltaisiin samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuvaa

eli vain hallintoa keskitetään

kaiken lisäksi monesti nuo palveluasunnot ovat käytännössä hyvin samantasoisia kuin nämä pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköt

toinen on tämä hallintorakenneuudistus mutta sitten kolmas on tuo tehostaminen jossa on oleellisena myös tämän niin sanotun vitjan toimintaohjausjärjestelmän käyttöönotto jolla pystytään kompensoimaan se lievä poliisimiesten määrän alentuminen

tässähän on kysymyksessä valtion eläkelain muuttaminen niin että sotilaseläkkeissä elinaikakerrointa sovellettaisiin karttuneeseen vanhuuseläkkeeseen eikä enimmäismäärällä rajattuun eläkkeeseen

sitä että tässä poliisimiesten määrä siellä kenttätoiminnassa kasvaisi emme valitettavasti pysty tässä taloudellisessa tilanteessa lupaamaan emmekä ole luvanneetkaan mutta se että toimintakyky säilyy nykyisellä tasolla on se tavoite

mielestäni se on hyvä tavoite tänä ta loudellisena aikana jona valtio ja julkinen talous jatkuvasti velkaantuu

tarkoituksena on lieventää elinaikakertoimen vaikutusta juuri sen käyttöönoton alkuvaiheessa ja turvata hallittu eläkkeelle siirtyminen puolustusvoimien kannalta

raskaan liikenteen valvonnasta ja ylipäänsä liikennevalvonnastahan eduskunta on yhdessä hallituksen kanssa ohjeistanut aivan yksityiskohtaisesti kuinka paljon henkilötyövuosia täytyy tulevina vuosina olla ja mikä on se toiminnan taso ja tämän mukaan mennään

sotilaseläkejärjestelmän erityispiirteenähän on pakolliseen eroamisikään ja palvelusaikaan perustuva vanhuuseläkeoikeus eli sotilaalla ei ole mahdollisuutta jatkaa palvelustaan eroamisiän jälkeen eikä kompensoida elinaikakertoimen vaikutusta eläkkeeseen eikä muutoinkaan pidentää työuraansa niin kuin muilla aloilla on

sen vuoksi näen perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena että nimenomaan sotilaseläkkeiden kohdalla nämä joustot pystytään

täällä todettiin että nyt viimeisimmässä selvityksessä on todettu lievä toimintavalmiusajan heikkeneminen

keskustelu on

eduskunta siis hyväksyy nimesi käsittelyssä säilyttää päätyi lakiehdotuksesta

saattaa olla että kysymys on aivan niin sanotusta normaalivaihtelusta eli on aika pienestä muutoksesta kysymys

oikeus oli käsittelu päättynyttä nousi oulun käsi

niin kauan kuin ylipäänsä on puolustus ja turvallisuuspoliittisesti olemassa kriisiaikojen tai sodan aikojen uhka johon myös puolustusvoi mien toiminnalla varaudutaan niin niin kauan tarvitaan myös väestönsuojia

eli en ole käynnistämässä tässä suhteessa tässä vaiheessa ainakaan mitään lakimuutoksia

tällä hetkellä näiden kehysrahoitusten puitteissa meillä ei ole mahdollisuutta käydä ilmi pian laajentaa

he investoida uusiin kansainvälisiin rajanylityspaikkoihin mutta mielestäni tuo parikkala syväoron kansainvälinen rajanylityspaikka on joka tapauksessa selvittämisen arvoinen asia ja siinä vaiheessa kun on taloudellisesti mahdollista niin näkisin tarpeellisena että siihen suuntaan ollaan laajentamassa

hätäkeskusuudistus on osoittautunut näiden selvitysten valossa tarpeelliseksi ja myös onnistuneeksi eli näillä suuremmilla alueilla on kyetty lyhentämään näitä jonotusaikoja hätäkeskuspuheluissa ja siten parantamaan toimintavalmiutta

sitten haluan vielä arvoisa puhemies todeta sen että todellakin meillä on tilanne se että ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan tai eu kansalaisen rekisteröimisen edellytyksenä on se että henkilö ei turvaudu toistuvasti toimeentulotukeen

tällä hetkellä lupaviranomaisen kannalta tilanne on ongelmallinen koska lupaviranomainen ei saa tuota tietoa sosiaalityöntekijältä ja sen vuoksi sisäministeriön näkemyksenä on se että tuo lainmuutos tulisi saada aikaan josta on olemassa jo työryhmämietintö valmiina

tällä hetkellä sosiaali ja terveysministeriössä on työryhmä joka tutkii toimeentulotukeen tarvittavia muutoksia ja tässä samassa yhteydessä on tämä asia selvitettävänä

vielä lopuksi haluaisin sen todeta että tuon viisumivapauden toteuttaminen edellyttää kyllä lisäresursseja eli näillä resursseilla ei pystytä sitä turvaamaan

olen kirjannut arvoisa puhemies muutkin puheenvuorot ja minulle annetut evästykset ylös joten pyrin niitä viemään eteenpäin

tämän lakiesityksen tarkoituksena on antaa poliisille vastaavat matkustajatietojen tiedonsaantioikeudet joita tulli ja rajavartiolaitos ovat voineet hyödyntää jo useita vuosia omassa rikostorjunnassaan

poliisilla on yleinen vastuu rikollisuuden torjunnasta sekä erityinen vastuu kansainvälisen järjestäytyneen ammattimaisen taloudellisen tai muun vakavan rikollisuuden sekä valtion turvallisuutta vaarantavien rikosten torjunnassa

poliisilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollisuutta hyödyntää rikostorjuntatehtävässään matkustajatietoja yhtä kattavasti kuin tullilla ja rajavartiolaitoksella

tietojen saaminen helpottaa muun muassa suojelupoliisin mahdollisuuksia tunnistaa henkilöitä jotka matkustavat kriisialueelle tai palaavat sieltä

erityisesti syyrian sisällissota ja isis järjestön toimet lähi idässä heijastuvat myös suomeen

toiseksi haluan mainita nämä ulkomailta johdetut omaisuusrikoksiin keskittyvät rikollisliigat

tällaisessa hit and run tyyppisessä rikollisuudessa tekijät pyrkivät peittämään jälkensä siten että he saapuvat maahan ja poistuvat eri liikennemuodoilla eri kokoonpanoissa ja eri reittejä pitkin

tätä esitystä on valmisteluvaiheessa täydennetty muun muassa oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun lausuntojen perusteella juuri tietosuojaan liittyvien näkökohtien osalta

poliisi ei muodosta matkustajatiedoista uutta rekisteriä vaan nuo tiedot hävitetään mikäli ei ole lain edellyttämiä edellytyksiä tallentaa niitä johonkin poliisin omista rekistereistä joita ovat esimerkiksi suojelupoliisin tietojärjestelmä tiedoista joita on tarpeen käsitellä oikeus ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi

viitasen lausumaehdotus ympäristöministeriön säilyttämisestä on otettu tässä käsittelyyn niin ymmärtääkseni keskustelu ei laajene silloin kun tästä teemasta puhutaan

totean vielä että rajavartiolaitoksella on oikeus määrätä seuraamusmaksu liikenteenharjoittajalle tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta ja samalla periaatteella tässä myös poliisille ehdotetaan mahdollisuutta määrätä päävelvoitteen eli pyynnön tehosteeksi uhkasakko mahdollisissa laiminlyöntitapauksissa

rantakankaan perusteluja ja eräiden keskustalaisten perusteluja niin kyllä itse pidän tärkeänä että ympäristöministeriö säilytettäisiin ihan omana itsenäisenä ministeriönään

kyllä se mitä asioita yleensä hallitus pitää tärkeänä näkyy myös ministerinimikkeissä ja varsinkin tällaisena aikana jolloin ympäristöongelmat herättävät yhä suurempaa huolta olisi kovin merkillinen signaali jos ympäristöministeriöstä luovuttaisiin

arvoisa herra puhemies

tässä on kyseessä ulkomaalaislain muutosehdotus jolla selkeytetään ulkomaalaisvalvonnan periaatteita ja täsmennetään ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia ja valvontaan liittyviä menettelyjä

jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelmassa edellytetään että laittoman ulkomaisen työvoiman käytön tutkintaa ja torjuntaa tehostetaan

euroopan unioni ja schengenin säännöstö velvoittavat torjumaan laitonta maahantuloa ja oleskelua schengen alueella jossa sisärajatarkastuksia ei ole

nykytilassa ongelmaksi on havaittu ulkomaalaisvalvontatehtävään liittyvien toimivaltuuksien sääntelyn puutteellisuus

harmaan talouden torjunnan valvontatapahtumissa poliisi on ollut veroviranomaisten ja työsuojeluviranomaisten mukana antamassa virka apua

on havaittu tarpeelliseksi että poliisilla olisi ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi vastaava oma oikeus päästä julkisrauhan suojaamaan tilaan kuin työsuojeluviranomaisilla jo on

ulkomaalaisvalvontaa tehtäessä on mahdollisuus laittomaan oleskeluun ja työntekoon puuttumisen lisäksi havainnoida myös viitteitä ihmiskaupasta ja muista vastaavista rikoksista

pykälässä on säännös niin sanotun etnisen profiloinnin kiellosta ulkomaalaisvalvonnassa eli valvontatoimenpide ei saa perustua henkilön etniseen alkuperään

tarkempi sääntely selkeyttää ja helpottaa valvonnan suunnittelua ja valvontatoimenpiteiden suorittamista ja se myös selkeyttää toimintaa valvonnan kohteen näkökulmasta

laittoman maahantulon torjuntaa ja turvallisuutta edistävää vaikutusta on sillä että ulkomaalaisvalvontaa suorittavat viranomaiset voivat entistä tehokkaammin puuttua laittomaan oleskeluun ja työntekoon sekä saada viitteitä ihmiskaupasta tai muista vastaavista rikoksista

arvoisa herra puhemies

keskustelu on ollut kiinnostavaa ja pidän tärkeänä sitä että kaikki kansanedustajien esiintuomat seikat huomioidaan ja niitä myös pyritään parhaan kyvyn mukaan edistämään

hätäkeskusjärjestelmän toimintakyky on näitten uudistusten myötä huomattavasti parantunut ja se on parantunut myös tämän uusimman uudistuksen myötä

jos verrataan sitä siihen aikaan kun meillä oli se järjestelmä jossa oli useita kymmeniä aluehälytyskeskuksia joissa oli sitä paikallistuntemusta niin me huomaamme nyt että sillä on kuitenkin huomattavasti pienempi merkitys kuin sillä että meillä on riittävän suuret toimintakykyiset hälytyskeskukset joissa on riittävän suuri määrä myös päivystäjiä ajatellen ruuhkatilanteita ettei se pieni hälytyskeskus jossa on vain yksi tai kaksi ihmistä tukkeudu niihin puheluihin niin kuin kävi esimerkiksi norjassa utöyan ja oslon traagisten iskujen jälkeen

siellä oli kaksi erillistä hälytyskeskusta kummallakin paikkakunnalla omat eri viranomaisilla eri hälytyskeskukset eli viranomaisetkaan eivät edes suoraan päässeet sinne vaan tuli näitä viiveitä kun tietoa siirrettiin viranomaiselta toiselle

ja utöyan hälytyskeskuksessa oli muistaakseni vain yksi henkilö päivystämässä ja puhelin meni heti tukkoon kun sinne alkoi tulla näitä puheluja

siellä nimenomaisesti todettiin että täytyisi päästä tällaiseen riittävän suurien hälytyskeskusten kaikkien viranomaisten yhteiseen toimintaan ja oppia on haettu suomesta

norjassa ei ole vielä päästy sitä uudistusta vähemmistöhallituksen oloissa tekemään mutta uskon että sielläkin se aivan lähivuosina tulee eteen